ja voidaan myös määrätä kaava lainvoimaiseksi siltä osin kuin siitä ei ole valitettu

yksi suomen lempiurheilulajeistahan on perustella eulla kaikenlaisia asioita joissa sylttytehdas oikeasti on kotona suomessa

eu ei mitenkään määrää alentamaan autoveroa

arvonlisävero taitaa olla ainoa verolaji jossa eu säädökseen sisältyy yläraja mutta sen sijaan kyllä voidaan todeta se että joku tietty verorakenne on kilpailun kannalta epäreilu

silloin pitää korjata sitä rakennetta mutta ei se mitenkään pakota alentamaan verotasoa eikä kertymää

oikeastaan vastauspuheenvuorona edustaja korhoselle

olin eduskunnassa silloin kun maankäyttö ja rakennuslakia muutettiin sillä tavalla että siihen asti ollut ympäristöministeriön vahvistus useimmista kaavoista poistettiin

tämä ei nyt kuitenkaan ollut ainoa muutos mikä silloin tehtiin vaan silloisessa lakimuutoksessa ensinnäkin huomattavasti aikaisempaan lakiin verrattuna täsmennettiin niitä vaatimuksia mitä on kaavan sisällölle

ja lisäksi määrättiin silloin aivan uutena tämä menettely tämä osallistumis ja vuorovaikutusmenettely joka on sitten tuonut kunnissa sen että kuntalaisilla on mahdollisuus jo siinä vaiheessa kun kaavan perusajatuksia suunnitellaan osallistua siihen keskusteluun ja ennen kaikkea saada tietää siitä mitä on vireillä

ja sitten tällaisena niin kuin laillisuusvalvonnan tavallaan perälautana tuli se että silloisilla alueellisilla ympäristökeskuksilla nykyisillä ely keskuksilla on valitusoikeus

no me tiedämme että hallitus suunnittelee myöskin tämän ely keskusten valitusoikeuden poistamista

pidän sitäkin valitettavana koska en pidä ollenkaan hyvänä asiana sitä että kaavojen lainmukaisuus jätetään käytännössä aktiivisten kansalaisten valppauden ja heidän lainopillisen tietämyksensä varaan ja sen varaan mitä lainopillista apua heillä mahdollisesti kenties on sitten varaa kustantaa avukseen

tuskin tässä salissa kukaan haluaa sinänsä poistaa kunnilta ja maakuntaliitoilta kaavoitusvaltaa

kysymys onkin siitä käytetäänkö tätä valtaa sellaisella tavalla joka vastaa sitä lainsäädäntöä mitä tämä eduskunta on säätänyt

jos tällainen viranomaisten laillisuusvalvonta poistetaan niin herää kysymys minkä takia me nyt sitten täällä ylipäätänsä kaavoitusta koskevia lakeja säädämme jos niiden lakien noudattamisen valvonta jätetään pelkästään kansalaisten aktiivisuuden ja asiantuntemuksen

tänään maan ja kaavojen he varaan

tämä on ollut tarpeellista tämä heittämään haluttiin kuulla hyvin harkiten toteutettua mutta sinänsä tarpeellista tämä ympäristöministeriön laillisuusvalvonta maakuntakaavojen suhteen

sama koskee ely keskusten valitusoikeutta kuntien kaavapäätöksistä niissähän on myöskin laillisuudesta kysymys

pääsääntöisesti ely keskusten valitukset ovat menestyneet eli myös oikeusasteet ovat todenneet että niiden harjoittama laillisuusvalvonta on ollut tarpeellista

minä nyt vielä kerran totean sen että eun kilpailulainsäädäntö ei millään tavalla edellytä sitä omituista oliota mitä metsähallitus lakiesitys sisältää että perustetaan luontopalvelujen ja liiketoiminnan väliin tällainen tavallaan kolmas pyörä kolmas jalka joka ei ole sitten virallisesti kumpaakaan

tämä vain epäselventää hallintoa vaikka yleisenä tavoitteena on sanottu että hallintoa halutaan selkeyttää ja se tekee myöskin rahankäytön valvonnan vaikeammaksi

arvoisa puhemies

kun metsien yhteydessä puhutaan taloudesta on totuttu ajattelemaan lähinnä puun ja maan kaupallista arvoa ja näin on tässäkin keskustelussa ollut

myös metsiin liittyvällä terveyden edistämisellä on taloudellinen arvo vaikka se ei näykään metsähallituksen taseissa

monet ovat jo todenneet että metsähallitus omistaa kolmanneksen suomen maa ja vesialasta eli metsähallitus on suomen suurin maanomistaja ja kun metsähallituksen asioita käsitellään kyse on isänmaan ja yhteisen kansallisaarteemme luonnon kannalta erittäin merkittävistä asioista

siihen nähden on hyvin erikoista miten lyhyillä kuulemiskierroksilla tätä nimenomaista lakiversiota on valmisteltu

debatissa jo tuotiin esille se että muutosta perustellaan eun kilpailulainsäädännöllä mutta suurin osa ehdotetuista muutoksista ei mitenkään liity eu lainsäädäntöön

eu ei millään tavalla vaadi puuttumaan luontopalveluihin eli julkisten hallintotehtävien päätösvaltaan eikä vaadi ratkaisuja jotka myös vähentäisivät eduskunnan valtaa

hallituksen esitys kolmannesta tase erästä hämärtää luontopalvelujen ja liiketaloudellisen osan välistä eroa ja hämärtää myöskin sen kontrolloimista että metsähallituksen luontopalveluihin myönnetyt rahat käytetään niihin tarkoituksiin mihin eduskunta on ne myöntänyt

pahimmassa tapauksessa tämä saattaa vaarantaa jopa lapin metsärauhan koska tätä kolmatta tase erää on vaikea ymmärtää miksikään muuksi kuin yritykseksi avata uusia alueita ennen kaikkea valtion vesialueita kaupalliselle hyödyntämiselle

vihreiden mielestä metsähallituksen retkeilyalueet tulee siirtää pois intensiivisestä metsätalouskäytöstä ja vesialueet tulee jatkossakin pitää kaikkien yhteisenä kansallisomaisuutena

perustettavan yhtiön pitää jatkossakin olla kokonaan valtion omistama ja se pitää laissa todeta selvästi

myös saamelaisten oikeuksista on tässä jo puhuttu

monet ovat todenneet että tänään ykn alkuperäiskansojen oikeuksien erikoisraportoija victoria tauli corpuz on ilmaissut huolensa siitä miten tämä lakiehdotus vaikuttaa saamelaisten oikeuksiin koska siitä on pyyhitty pois edellisen hallituksen aikana huolellisesti valmistellut pykälät saamelaisten oikeudesta perinteisiin elinkeinoihinsa ja alueisiinsa

tämä on mielestäni hyvin valitettavaa suorastaan käsittämätöntä

näissä ylipyyhityissä pykälissähän todettiin että metsähallituksen hankkeet eivät saa heikentää saamelaisten mahdollisuuksia harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan ja myös annettiin saamelaisille oikeus hakea muutosta metsähallituksen hallintopäätöksiin

hallitusta on paljon arvosteltu oudosta suhtautumisesta sivistykseen tutkimukseen ja koulutukseen ja tämä lakiesitys kertoo oudosta suhtautumisesta myös perustuslakiin ja vähemmistöjen oikeuksiin

perustuslaki ja muukin lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset asettavat valtiovallalle sitovia velvoitteita kuulla saamelaisia heitä koskevien lakiesitysten valmistelussa

arvoisa puhemies

ylivoimaisesti suurin kestävyysvaje on ilmastotoimien puute minkä totesi myös ympäristöministeri tiilikainen viime viikolla ja aivan oikein mutta tässä salissa sanan ilmasto ovat tainneet mainita vain vihreiden puhujat

myös valtiovarainministeriön entinen vahva hahmo raimo sailas on todennut ilmastonmuutoksen hillinnän olevan ylivoimaisesti tärkein asia tulevaisuudellemme myös taloudellemme

tämän vuoden jokainen kuukausi on ollut lämpimämpi kuin yksikään toinen kuukausi tähänastisina ennätyslämpiminä vuosina

on siis kiire

rohkaisevaa on se että lukuisten arvovaltaisten arvioiden mukaan ilmastonsuojeluun tarvittavat muutokset ja investoinnit ovat täysin mahdollisia eivätkä edes tule kalliimmiksi kuin perinteiset ratkaisut

rohkaisevaa on myös että ympäristöteknologia cleantech on suomessakin kasvanut jo isoksi alaksi jopa metsäteollisuutta isommaksi

no mitä tekee hallitus jotta suomi kantaisi vastuunsa vauhdittaisi kattavan ilmastosopimuksen syntyä pariisissa joulukuussa ja tarttuisi tilaisuuteen tehdä puhtaasta teknologiasta entistä isompi vientivaltti

hallitus lakkauttaa myös kokonaan ykn ympäristöjärjestön unepin yleistuen

unep tuottaa ilmastonmuutoksesta ja muista globaaleista ympäristökysymyksistä tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa ja mikä tärkeintä se levittää tietoa myös ratkaisuista

jotta suomi ei menettäisi mainettaan myös ympäristönsuojelussa tulisi vastaavasti kiinnittää entistä enemmän huomiota luonnon monimuotoiseen suojeluun ja myös maaperän hiilisisällön suojeluun jotta biotalouden kokonaisvaikutus ei olisi tuhoisa

mitä tekee hallitus

keskeyttää soidensuojeluohjelman leikkaa luonnonsuojelun rahoja jopa rajummin kuin kehitysyhteistyötä eli yli puolet

hallitus aikoo uudistaa metsähallitusta tavalla joka pakottaa hankkimaan entistä enemmän tuottoa paitsi valtion metsistä myös valtion vesialueilta

kaikki tämä vaarantaa luonnon monimuotoisuudesta huolehtimisen vaikka luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on ilmastonsuojelun ohella vakava uhka ihmiskunnan tulevaisuudelle

mitä monimuotoisempi ekosysteemi on sitä paremmin se kestää rasituksia joita tulee varmasti lisää esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä

ainoa ympäristönsuojelun kannalta myönteinen hallituksen hanke vaikuttaa olevan vesiensuojelua tukevat ravinnekierrätyksen edistämisrahat hallituksen kärkihankkeissa

suomalainen ympäristöteknologia menettää maailmalla uskottavuutensa jos menemme omassa ympäristönsuojelussamme takapakkia mutta se vaikeuttaa myös kotimaisen osaamisen kehittämistä

vihreiden ryhmäpuheenvuorossa edustaja aalto jo totesi että koulutukseen kohdistuvat leikkaukset voitaisiin perua jos kilometrikorvauksesta leikattaisiin ylikompensointi ei siis kokonaan vaan ainoastaan se ylikompensointi

niistä löytyy kyllä asioita joilla myöskin ympäristönsuojelun heikentäminen voidaan perua

arvoisa puhemies

vaikka edustankin oppositiopuoluetta totean että hallitusohjelmaan sisältyy jo paljon mainittujen koulutuksen ja sosiaaliturvan leikkauksien ohella myös joitakin hyviä tavoitteita

mutta jotta suomi voisi oikeasti nousta ilmastonsuojelun ja uuden energiatekniikan kärkimaiden joukkoon tarvitaan paljon selkeämpiä tavoitteita ja konkreettisempia toimia

hallitusohjelma asettaa ilmastopolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi teollisuuden kilpailukyvyn mutta jättää rivien väliin jos edes sinne itse ilmastonmuutoksen hillinnän

sitä hallitus ei kerro että eun ja muun maailman valtioiden tähän mennessä lupaamat päästövähennykset eivät riitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen alle kahden asteen

ohjelma jättää epäselväksi myös ymmärtääkö hallitus että teollisuuden kilpailukyky turvataan asettamalla päästövähennyksille kunnianhimoiset tavoitteet ja kannustamalla kaikkia niin kansalaisia kuin yrityksiä ja kuntia investoimaan uusiin puhtaisiin ratkaisuihin ja luomalla näin kotimarkkinat meidän ilmasto ja ympäristöteknologian osaamisellemme

monista ohjelman kohdista tulee vaikutelma että hallitus päinvastoin uskoo vanhaan perättömään väitteeseen siitä että ilmastonsuojelu uhkaisi kilpailukykyä

hallitus ei kuitenkaan halua luopua turpeesta

biokaasun ja liikenteen biopolttonesteiden edistäminen on sinänsä hyvä asia mikäli niiden raaka aineet tuotetaan kestävästi mutta suomalaisen energiatekniikan osaajien viennin kehittämisen kannalta paljon tärkeämpiä ovat energiatehokkuus tuulivoima aurinko energia ja älykkäät sähköverkot

ilmastonmuutoksen hillinnässä ylivoimaisesti tärkein on energiatehokkuus

se on myös suomalaisen ympäristöteknologian suurin alue sekä liikevaihdon että alalla toimivien yritysten määrällä mitattuna

ymmärrän osan siitä kritiikistä jota syöttötariffiin on kohdistettu ovathan tuulivoimateknologian hinnat laskeneet nopeammin kuin syöttötariffia säädettäessä oletettiin mutta johdonmukaisempaa olisi ollut vastaavasti alentaa uusien voimaloiden syöttötariffia kuten esimerkiksi saksassa tehdään

hallitusohjelma jättää täysin arvailujen varaan kannustetaanko tuulivoimainvestointeja jotenkin muuten vai annetaanko tämän alan kuolla heti kun se vähäksi aikaa on suomessakin päässyt vauhtiin

nopeimmin maailmassa kasvaa aurinkoenergia joka tällä vuosituhannella on paljon enemmän kuin satakertaistunut ja siitä hallitusohjelma vaikenee suunnilleen täysin

aurinkoenergialla on keskeinen merkitys maailmalla käynnistyneessä uuden energiatekniikan vallankumouksessa jonka tekijöitä ovat tavalliset perheet pienyritykset ja maanviljelijät

yhä useammassa maassa tavallinen kuluttaja saa sähköä halvemmalla omasta aurinkopaneelista kuin verkosta

sähkön kuluttajista tulee myös tuottajia mikä mullistaa sähkönjakelun liiketoimintana ja tekee älykkäät sähköverkot välttämättömiksi mikä tarjoaa myös suomalaisille osaajille ison tilaisuuden mutta hallitusohjelma ei mainitse älykkäitä sähköverkkoja energiapolitiikan osana vaan oudosti osana keinoja pitää koko suomi asuttuna

tässä ilmasto ja energiapolitiikassa on monia muitakin ristiriitaisuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia ja toivon että me voimme myös oppositiohallitusrajan ylittäen tehdä rakentavaa yhteistyötä jotta ne hyvät tavoitteet hallitusohjelmasta toteutuisivat